siinä mielessä olisi ollut todella hedelmällistä se jos tämmöinen ihan aidosti parlamentaarinen valmisteluryhmä olisi ollut

mutta jos ministeri pitää huolta siitä että tämä seurantaryhmä pystyy työskentelemään niin että siellä aidosti voidaan vaikuttaa niin se on tietysti tervetullutta

ja kun totesin tuossa ja kysyin näistä yksityistämispuuhista joita tuolla kunnissa tehdään niin tuen ministeriä kyllä kaikin tavoin siinä että tämä saadaan poikki koska kyllähän näiden ulkopuolisten palvelujen hankinnan täytyy olla sitten niiden käsissä jotka niistä rahoista myös päättävät niillä uusilla tulevilla sote alueilla

hallituksen talousarvioesitys on täynnä yleviä tavoitteita

pienituloiselta eläkeläiseltä esimerkiksi työkyvyttömyyseläkeläiseltä vammaiselta tai pitkäaikaissairaalta viedään iso osa siitä vähäisestäkin yhteiskunnan tuesta

kaikki tämä asettuu vielä kummallisempaan valoon kun palaa talousarviossa julkilausuttuihin tavoitteisiin

vaikutusten arvioimista vaikeuttaa toki se että talousarvioesityksessä kerrotaan leikkauksista pelkkiä lukuja ja kaikista emme ole itse asiassa vielä säästölakeja nähneetkään

suomesta on talousarvion mukaan tarkoitus tehdä oikea osaamisen suurvalta mutta tavoite romuttuu alkuunsa leikkauksilla jotka kohdistuvat niin varhaiskasvatukseen perusopetukseen ammattikoulutukseen kuin korkea asteellekin

tiedämme että laadukas päivähoito hyödyttää erityisesti huono osaisten perheiden lapsia ja siihen panostamista onkin pidetty yhtenä kustannustehokkaimpana keinona syrjäytymisen ehkäisemissä

samalla nämä heikennykset vaikeuttavat myös maahanmuuttajataustaisten lasten mahdollisuuksia oppia suomen kieltä ja tätä taitoa tarvitaan koulutiellä eteenpäin

nyt myös tämä koulutukseen pääsy tulee vaikeutumaan kun hallitus vähentää ammatillisen koulutuksen resursseja jo ennen kuin mitään rakenteellisia uudistuksia päästään tekemään

korkeakoulut reagoivat jo nyt aloittamalla yt neuvotteluja ja vähentämällä väkeä

rakenteita ei näin uudisteta

hallitus sanoo että leikkaaminen on ikävää mutta mitään vaihtoehtoa ei ole on pakko leikata eläkeläisiltä sairailta lapsiperheiltä ja koulutuksesta

kiitos ministereille puheenvuoroista mutta kyllä tosiasia on monta nimeä niin kuitenkin lähes kaikki talousasiantuntijat jatkavat siitä lausunnon antaneet ovat nimenomaan epäilleet että se alkuvaiheessa hyydyttää meidän kotimarkkinoita ja sitä kautta työllisyyttä ja jopa ministeri stubb eilen sen tuo se että se tunnusti että siinä tapahtuu näin siinä mielessä todella toivon myös että tämä budjetti jos mikä heikentää köyhien paljon sairastavien pienituloisten ihmisten asemaa

eli kyllä nämä säästöt joita tehdään ovat todella vakavia tilanteessa jossa meillä maksut ovat jo entisestään todella korkeita

ensi alkuun tätä perusteltiin eu lainsäädännöllä mutta tämä argumentti tyrmättiin oitis useiden asiantuntijoiden toimesta

sen lisäksi on myös suunnattu monia toimenpiteitä joilla heikennetään ensisijaista toimeentuloturvaa eli menisi läpi niin sen tuottaa vaikutuksia kotimäki nimitetään ottaa taksiyrittäjille nämä indeksileikkaukset ja ylipäätään kotimarkkinatoimille yrityksille kun ottaa huomioon se että myski eläkeläiset työttömät leikataan merkittävästi ostovoimaa monet leikkaukset tulevat nyt johtamaan siihen että suurempi osa ihmisistä on toimeentulotuen varassa ja lähtisi ottelemaan pitkäjänteistä vakautuspaketilta joka olisi kaikkien talousasiantuntijoitten melkein kaikkien talousasiantuntijoitten mukaansa paras malli vai tieto viedä sen ei pitäisi olla se linja

pakkoyhtiöittäminen on puhtaasti hallituksen oma ideologinen päätös

sen pitäisi vastata muun muassa palveluiden järjestämisestä ja kokonaisuuden toimivuudesta perusoikeuksien toteutumisesta viranomaistehtävistä ja siitä että kaikilla on palvelut saatavilla

maakunta myös huolehtii tuottajana niistä palveluista joita ei voida markkinaehtoisesti toteuttaa esimerkiksi erikoissairaanhoidosta

erikoisinta on että ylhäältä säädetään yksityiselle tuotannolle minimitaso sekä maakunnille pakko yhtiöittää oma palvelutuotantonsa halusivat ne sitä tai eivät oli se järkevää tai ei

palveluiden ohjauksen painopiste tulee olemaan valtiojohtoisessa resurssiohjauksessa jolloin maakunnalle jää pelkkä omistajaohjauksellinen rooli

pitää muistaa että julkinen palvelutuotanto on myös perusedellytys sille että julkinen valta voi kaikissa tilanteissa pitää yllä riittävää toimintavalmiutta esimerkiksi suuronnettomuus tai epidemiatilanteissa ja tässä myös perusterveydenhuolto on olennaisessa asemassa

hallitus on puhunut paljon pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuudesta toimia palvelutuottajina ja se onkin tärkeää pitää mielessä että tämä kenttä säilyy

samalla tehdään rahoituksen uudistus alueuudistus valinnanvapausuudistus ja pakkoyhtiöittämisuudistus

tämän kaiken toteuttaminen tehdään yhdellä kertaa ja se on sellainen loikka tuntemattomaan että tällaista ei ole ennen maailmassa nähty

tätä riskiä kasvattaa se että valmistelua tehdään nyt lähes paniikinomaisessa kiireessä valtavia uudistuksia

yksityistä sektoria mielestäni pitää hyödyntää enemmän samoin kolmatta sektoria jotta sote uudistuksen kaikki tavoitteet saavutetaan

perusterveydenhuollossa peruspalveluissa saatavuutta pitää voida lisätä hoitoketjujen pitää olla sujuvampia digitalisaatiota icttä pitää voida hyödyntää mutta tämä voidaan tehdä myös niin että julkinen on se peruslähtökohta ja yksityinen on siinä ohessa täydentämässä ja mukana varmistamassa sitä että palvelut ovat monipuolisia ja laajoja

nyt vaikuttaa kuitenkin siltä että porvarihallituksen yhtiöittämistä ja yksityistämistä rakastava ideologia on tehnyt tästä keinosta

tämä edustajaa kankaanniemi

arvoisa rouva puhemies

täällä on maaseudusta puhuttu paljon maalta tullaan keskustaan kaupunkiin ja helsinkiin junilla mutta nostaisin esiin asian joka koskettaa niin maaseudulta matkustavia kuin helsinkiläisiä ja koko pääkaupunkiseutua ja metropolialuetta ja se on pisara rata joka täällä on mainittukin keskustelussa

minusta on todella harmi ja sääli että se on jäänyt ja siirretty nyt ja että se on vasta tämän hallituskauden jälkeen joskus hamassa tulevaisuudessa

se palvelee koko maata

odotetaan ensi budjettiin että saadaan pysyväksi se rahoitus

ja kun maksuista puhutaan niin meillä on nyt jo pohjoismaiden korkeimmat ja oecdnkin luokituksessa korkeat maksut jotka kohdistuvat yksittäisiin kansalaisiin ja siitä syystä on aivan oikein että se nostetaan esiin

sairausvakuutuslainsäädäntöön ja kela korvauksiin kohdistuvista säästöistä nimenomaan sairaisiin vammaisiin ja vanhuksiin pahimmin varmaankin osuvat käsittelyssä olevat lääkekorvauksien ja matkakorvausten heikennykset

nämä ihmiset ovat niitä joita kuritetaan myös eläkkeensaajan asumistuen leikkauksella ja nyt negatiiviseksi muodostuneella indeksillä joka siis pienentää kaikkia kel indeksiin sidottuja etuisuuksia

tosin täytyy sanoa että tässä esityksessä jollain tavalla oli kuvattu sitä miten nämä kohdistuvat myös pienituloisiin ja paljon sairastaviin ihmisiin

mutta kyllä nämä vaikutusarviot voisivat olla kattavampia ja niiden pitäisi olla kattavampia ja niiden pitäisi myös olla perusteellisempia

näissä esityksissä ei ole vielä kaikki

hallitus aikoo myös nostaa palvelumaksuja mikä kohdistuu jälleen pitkäaikaissairaisiin työkyvyttömiin ja niihin ihmisiin joiden terveyttä ja hyvinvointia piti vahvistaa kuten hallitusohjelmassakin todetaan

lääkehoidon toimivuudessa ja esimerkiksi lääkehävikin vähentämisessä olisi paljon parantamisen varaa ja siihen onkin erilaisilta asiantuntijatahoilta esityksiä tullut

nyt pitäisi olla malttia käydä siihen käsiksi jatkaa sitä työtä mitä aiempien hallitusten toimesta on jo pitkään tehty jotta voidaan lääkekuluja hillitä

tämä aura kuntoutushan on ainoa muoto jolla voidaan vastata työssä käyvän väestön työ ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen

kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistusta pitäisikin tarkastella nyt tulevaa uutta sote uudistusta ja sitä ennen ei pitäisi lähteä tekemään tällaisia harkitsemattomia leikkauksia kuntoutukseen

korotetun isyysrahan leikkaus on myös tasa arvon kannalta ongelmallinen ja se voi vähentää isien isyysrahan käyttöä ja sysätä vastuun entistä enemmän äideille

esitys kohtelee pitkiä isyysvapaita pitävien miesten työnantajia epätasa arvoisesti eikä kannusta lainkaan hoitovastuun tasaamiseen perheissä

kiitos

mutta tämä koko kysymys ikäihmisten hoivasta on minun mielestäni tärkeää pitää tässä koko ajan mielessä ja kokonaisuutena tarkastelussa

toisaalta ovat helisemässä ja muun muassa kuntaliiton tämänsyksyisen he jotka miettivät mitkä vaihtoehdot ovat ylipäätänsä käytettävissä

minusta on tärkeää että ympärivuorokautisesta hoivasta laitoshoivasta sen tasosta pidetään kiinni että se on hyvää että se on turvalliseksi koettua ja se vaihtoehto ja valinta on aidosti sen omaishoitajan joka päättää sitten hoitaako hän sitä ikääntyvää vanhusta tai sairasta lasta kotona vai mitä ratkaisuja tehdään

eli tämä on minun mielestäni tärkein punainen lanka josta on tässä koko ajan pidettävä kiinni mutta se tarkoittaa sitä että näistä julkisista palveluista pitää pitää myös huolta

on todellakin hyvä että pidä kiinni järjestelmään päihdeäitien kuntoutukseen on eduskunta nyt suuntaamassa rahat edelleen siinä on hyvät tulokset ja samoin se on hieno asia että turvakotien rahoitus edellisen hallituksen toimesta saatiin pysyväksi ja se jatkuu

kyllä tämän budjetin lopputulos on se että niin lapsiperheet vanhukset kuin sairaat ne jotka ovat heikommassa asemassa ja ne jotka pystyvät kaikkein vähiten itseään puolustamaan joutuvat tässä nyt kärsimään ja todella tiukille

eli meillä ovat terveyserot kasvaneet vaikka tämä hyvinvointiyhteiskunta on hyvä tällaisen erillisen infra oyn perustamisen kautta

mää laajentunut ja tässä tilanteessa me nostamme sitä kynnystä sinne hoitoon pääsyyn ja hakeutumiseen

millä keinoilla te aiotte seurata nyt tätä ettei tämä johda siihen että ne jotka tätä hoitoa ja hoivaa ja palvelua tarvitsevat jäävätkin sitten kotiin ja me hyväosaiset juoksemme kyllä lääkärissä ja maksamme sitten tarvittaessa omasta pussista

tätä asiaa käytiin moneen otteeseen läpi ja meidän piti oppositiosta rautalangasta vääntää ja hakea laskelmat eduskunnan tietopalvelusta jotta saatiin konkretiaa siihen kuinka vakava vaikutus leikkauksella olisi ollut pientä eläkettä saavien ihmisten toimeentuloon

no tämä opposition rummutus ja eläkeläisten mielenilmaisut vihdoinkin sitten herättivät hallituksen ja hallituksessa ryhdyttiin sitten esitystä korjaamaan

ensin sitä leikkausta alennettiin ja senkin jälkeen sitten käytiin keskustelua ja loppujen lopuksi lehtitietojen mukaan sote uudistuksen markkinamallin hyväksymisen kytkykauppana tämä esitys sitten vedettiin pois eli eläkkeensaajan asumistuki säilyy tässä rinnalla

ja samaan aikaan sitten sanottiin että nyt eläkkeensaajan asumistukeen ei tule kohdistumaan enää mitään leikkauksia

tästä olimme tietysti tosi tyytyväisiä ja iloisia siitä että näin on tapahtunut

siinä kaikessa mitä elämiseen tarvitaan se rahaosuus siis tulee nyt eläkkeensaajilla ja myös tämän yleisen asumistuen piirissä olevilla pienenemään

ei se mitään tässä ei tässä hallituksen esityksessä kun tämä nyt näin nopeasti on tullut ilmiselvästi on jäänyt vähän kiireessä varmaankin on jäänyt kiireessä näitä vaikutusarvioita tekemättä eli ne ovat edelleenkin laihat tässäkin esityksessä

ja kuten ministeri tässä arvioi toimeentulotukimenot tulevat jollain tavalla nousemaan mutta olisi hyvä tietää mitä tämä käytännössä tulee tarkoittamaan

tämä asia ei ole ollut käsittelyssä kuntatalouden ja hallinnon neuvottelukunnassa eli tässä kuuluisassa kuthanekissa jossa sosiaali ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön virkamiehet käyvät ministerin johdolla läpi aina kaikki esitykset joilla on kuntavaikutuksia

tätä nyt tässä ei ole tehty ja varmasti kunnissa ollaan kiinnostuneita paljonko tässä toimeentulotukimenot muun muassa tulevat kasvamaan

ja tämä on nyt sitten se leikkaus joka kohdistuu eläkkeensaajien asumistukeen eli tämä tuki ei nouse siinä samassa tahdissa kuin asumismenot tulevat nousemaan

onko ministeriössä nyt sitten tehty tarkempaa arviointia siitä keitä nämä ihmiset ovat joihin tämä leikkaus kohdistuu

kuinka paljon heitä on

näiden kaikkien asioiden pitää olla eduskunnassa tiedossa ennen kuin näitä lakeja voidaan hyväksyä ja toivon mukaan niitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa jo tässä käsittelyssä jos mahdollista saisimme tietoja siitä mitä nämä vaikutukset sitten ovat

kiitos

arvoisa rouva puhemies

kysyisin nyt ministereiltä kun molemmat ministerit ovat paikalla kiitos siitä että olette paikalla tähän aikaan illasta tämän tärkeän asian äärellä että kun nyt tämän pitkän prosessin syksyisen prosessin lopputuloksena oli se että hallitus tuli järkiinsä ja sitten päätti tästä eläkkeensaajien asumistuen leikkauksesta luopua sen jälkeen kun me oppositiossa nostimme sen esille tehtiin selvitykset ja käytiin tämä keskustelu niin sitten meni pari päivää ja tämä esitys on jälleen meillä edessä

eli minä toivoisin arvoisat ministerit että puhutaan sitten asioista asioiden nimillä olkoon iso leikkaus tai pieni leikkaus mutta ei väitetä että ei tule leikkausta kun tämä esitys kuitenkin leikkaa yleistä asumistukea ja eläkkeensaajien asumistukea

pyytäisin nyt että voisimme saada vastauksia siihen kuinka ja miten tämä kohdistuu

arvoisa puhemies

ministeri rehula kyllä tämän yleisen asumistuen osalta kävi läpi nämä luvut mitkä täällä papereissakin ovat mutta tämän eläkkeensaajan asumistuen osalta varmasti kyllä valiokuntaan jää vielä selvitettävää siitä miten nämä tulevat kohdistumaan ja siihen minun kysymykseni myös kohdistui

olen myös todennut puheenvuoroissani että olen todella tyytyväinen ja henkilökohtaisesti myös kiittänyt siitä että yleisen asumistuen ja eläkkeensaajan asumistuen yhdistämisestä luovuttiin

se oli hyvä asia

mutta tämä esitys tuli kyllä sitten yllätyksenä

sen terminologian mitä käytetään pitää olla selkeää koska nyt tämän nykyisen lain mukaanhan aina asetuksella erikseen päätetään siitä mikä on se perusomavastuu ja mitkä ovat asumistuen enimmäismenot

eli nyt kun tässä luovutaan näistä asumistuen enimmäismenojen korottamisista jotka vuosittain on tehty niin se tulee tarkoittamaan sitä että käteenjäävä raha pienenee koska asumismenot nousevat ihmisillä

he tulevat saamaan näin ollen suhteessa nouseviin asumiskustannuksiin vähemmän asumistukea kuinka paljon ne summat ovat sitten eri asia

voi olla totta kai että tämä leikkaus tulee olemaan pienempi kuin olisivat nämä yhdistämiset yhdessä tienneet